todellakin kannatan sitä että selvitetään mahdollisimman pikaisella aikataululla myös tätä tilakysymystä että viikkiin saataisiin muodostettua mahdollisimman laaja alainen merentutkimuksen keskittymä merikeskus

pari viikkoa sitten sisäministeri räsänen päätti että pohjois karjalan poliisilaitos tulee osaksi itä suomen poliisilaitosta ja kun puhutaan sote uudistuksesta niin hallitus ei todellakaan halua että maakunnallisesti järjestettäisiin sote alueet

toinen kysymys liittyen hallitusohjelmaan

viimeisenä huomiona haluan todeta sen että kun nyt aletaan sitten valmistella oikeusministeriössä parlamentaarisesti suurempaa koko maata koskevaa uudistusta niin minun kysymykseni kuuluu että mikä takaa sen ettei siinä uudistuksessa jälleen muuteta itä suomen vaalipiirejä

on käsittämätöntä että arvostamani kansanedustaja sasi puolustaa sitä että tehdään poliittisella päätöksellä vain yhtä osaa maata itä suomea koskeva uudistus

arvoisa puhemies

hyvät kansanedustajat

ensinnäkin haluaisin todeta että tämä mietintö joka valtiovarainvaliokunnan ja erityisesti liikennejaoston johdolla on tehty tunnistaa kyllä hyvin ne kipupisteet mitkä meillä kaiken kaikkiaan tässä meidän liikennepuolen osalta ovat olemassa

siellä käydään läpi tätä perusväylänpitoasiaa jonka me kaikki hyvin tunnemme

totean ensinnäkin sen tämän verokeskustelun päälle että on hyvä myös huomata että keskustan vaihtoehto on huomattavasti sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin hallituksen esitys

se varmasti vaatii lisärahoitustakin mutta totean kyllä sen että tässä salissa ei ole mikään ryhmä syyntakeeton tähän asiaan että se korjausvelka on siellä kasvanut

on ensinnäkin surullista että ministeri urpilaisella on vain tunti aikaa tällaisessa talous ja työllisyystilanteessa käydä tätä keskustelua

olisin halunnut häneltä kysyä sitä millä tavalla hän henkilökohtaisesti aikoo vauhdittaa eläkeuudistusta

olen ollut huomaavinani että hän vaatii kyllä rakenteellisia uudistuksia mutta ei kyllä puhu yhtään mitään eläkeuudistuksen välttämättömyydestä

toistan sen mitä täällä alkusyksystä puhuttiin että totta kai se on laadittu yksi yhteen selonteon linjausten kanssa se on selvä asia

esimerkiksi huhtikuussa hän täällä sanoi että rakenteellisia uudistuksia työllisyystilanteen parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan mutta eläkeuudistus ei kuulu tähän kategoriaan

selonteko on tässä myös ollut se taustatekijä

me tiedämme että virallisesti hallituksen kanta on se että kunhan työmarkkinajärjestöt ensin tekevät esitykset niin sen jälkeen hallitus on valmis tekemään sitten eteenpäin

sille olisi pitänyt olla ihan oma rahoituksensa ettei se syö perusväylänpidon rahoitusta

tennilälle joka vihjaili omassa puheenvuorossaan että rovaniemen kohta olisi jotenkin laitettu sivuun suhteessa selontekoon

sitten tähän samaan kritiikkiin liittyi se että kun tehdään mal sopimuksia eli maankäytön asumisen ja liikenteen sopimuksia niin eihän voi olla niin että niitä ruvetaan rahoittamaan sieltä perusväylänpidon tai sitten muun joukkoliikenteen vähäisistä rahoista

nyt on kuitenkin niin että työmarkkinajärjestöjen välillä ja taitaa olla valtiovarainministeriöönkin päin on monenlaista häikkää monissa muissa asioissa joten näyttää siltä että tämä eläkeuudistuksen vieminen venyy ja vanuu

ei voi ajatella niin että sieltä siirretään uusiin asioihin aina rahoitusta

muutoin jatkan sitten pohjoisen osalta sen verran että jäin miettimään että kun selonteko on pohjana niin meillä itse asiassa on ensi vuonna valmistumassa pohjoisesta kemin kohta ja sillat

sitten kysymykseni kuuluu

selonteossa on juuri päätetty siitä että rovaniemikemijärvi rataosuus sähköistetään

otan sieltä esimerkiksi vaikka mikkelijuva yhteysvälin tai vaikka vielä isomman kämmin eli sen että olette valmis keskeyttämään tai päätitte jo keskeyttää tämän savonlinnan hankkeen toteuttamisen

nyt jo tiedämme että olemme pystyneet omilla toimillamme kun lisättiin muun muassa tämä yöjunayhteys helpottamaan ja lisäämään yöjunaliikenteen käyttöä pohjoiseen

tämän digitalisaation osalta totean sen että kaikessa tässä uudistuksessa mitä meillä on nyt tätä suurta hallinnon uudistusta maakuntauudistusta keskushallinnon uudistamista ja sitä että me teemme myös yhden valtakunnallisen avin digitalisaatiolla tulee olla erittäin suuri merkitys sen takia että me olemme jo hallitusohjelmassa linjanneet että meillä on ensisijaisena tavoitteena tehdä digitaaliset julkiset palvelut

seinäjokioulu rataosuuden vahvistaminen ja varmistaminen on erinomaisen tärkeä asia ja niin kuin olen aiemminkin täällä sanonut tulen tekemään sen puolesta töitä että se hanke voi keskeytymättömänä jatkaa

ne karttapalvelut ovat kyllä tulossa tämän myötä mutta niitä ei tuota väestörekisterikeskus vaan maanmittauslaitos samalla tavalla kuin väestörekisterikeskus ei tee verkkomaksamiseen liittyvien palvelujen tuottamista

siihen liittyy toisiakin kohtia eli ainahan peruskorjaus syö sitä kapasiteettia mitä on niin voi olla että meidän pitää sen vuoksi myös katsoa lähitulevaisuudessa lähivuosina savon rataan

mutta sitten minä vielä palaan tähän näin minkä verran ehkä sitten käytetään tätä joustavuutta osittain tehdä myös toisessa virastossa työtä

jos me tarvitsemme pohjoisesta reittiä kuljettaa myös tavaraliikennettä mahdollisimman paljon niin silloin pitäisi katsoa myös että se voidaan tietyllä toisella osuudella korjata

sitten kun täällä tuli monessa puheenvuorossa muun muassa edustaja mäkisalo ropposelta tästä esteettömyydestä ja myös siitä miten ikäihmisillä on mahdollisuus ja jonkun muun puheenvuorossa tulivat nämä muistisairaat esille niin haluan todeta että me laitoimme pari viikkoa sitten tämmöisen nimenomaan ikäihmiselle suunnatun nettiaivoriihen siitä minkälaisia digitaalisia palveluita ikäihmiset haluaisivat

meillä on paljon poikkihallinnollisia hankkeita uudistuksia koko ajan menossa ja kaikki jos katsovat vain sen oman kapean sektorin osalta niin on aina pahaa resurssipulaa jossakin muualla

mutta sitten menen vielä ensi vuoden rahapuoleen ja investointivolyymiin kun uskon että te haluatte myös näistä elvytysasioista tässä keskustella

te tiedätte ihan itse sen mitä mieltä olette

mutta minun mielestäni on ristiriitaista jos hallitusohjelmassa sanotaan että yrittäjien byrokratiaa ja tätä hallinnollista taakkaa kevennetään ja sitten meillä on hallituksen esitys jossa niitä lisätään

totean että meillä on erittäin korkealla tasolla jo ensi vuonna näillä päätöksillä joita tässä talousarvioesityksessä on tämä investointivolyymi

tämä antaa siihen mahdollisuuksia että me voimme myös tasata ja ihmisten osaamista saadaan hyödynnettyä myös muissa virastoissa ja valtion eri laitoksissa ja sitten myös he saavat uutta kokemusta

ensinnäkin totean että on hyvä että edustaja pekkarinen edellä toi esille mihin tätä tilaisuutta nyt tässä olisi voitu käyttää että olisi käyty tähän tulevaan vuoteen tarkemmin käsiksi

se on minusta äärimmäisen tärkeätä että me pystymme arkipäiväistämään digitalisaation että se ei ole vain joku möhkäle ja joku järjestelmä ja teknologia jossakin tuolla vaan että ihmiset tulevat ikään ja omaan varallisuuteensa nähden sinuiksi sen kanssa että tavallista toimintaahan se on

tällä viikolla torstaina kyselytunnin jälkeen ovat koko tämän vaalikauden kehykset keskustelussa ja välttämättä tulee kyllä semmoinen olo tässä itse kullekin että maailma ympärillä ja reaalitalous menevät aivan eri suuntaan erilaisia viestejä tulee ja me käsittelemme täällä niitä kehyksiä jotka on väellä ja vängällä saatu aikaiseksi kesäkuun viikkoina säätytalolla

keskustelu päättyi

totta kai meidän tahtomme hallituksen tahto on että on mahdollisimman tasainen investointivolyymi että se on hyvä myös tämän rakennusalan työllisyyden kannalta

muun muassa kehärata on lähdössä liikkeelle länsimetro jatkuu sillä tavalla että hyvässä lykyssä sekin myös ensi syksynä oikeasti käynnistyy ja tämä jo edellä mainittu seinäjokioulu yhteysväli

meidän tietysti kansanedustajina pitää olla tässä tämmöisiä lipunkantajia että me teemme myös itse puhumme kentällä tilaisuuksissa riittävän yksinkertaisilla esimerkeillä mistä tässä kaiken kaikkiaan on kysymys

ensinnäkin totean että onnistunut kotouttaminen vaatii aina hyvää yhteistyötä valtion kuntien eri yhteisöjen kolmannen sektorin kaikkien toimijoitten välillä ja pidän arvokkaana sitä että täällä on myös käytetty puheenvuoroja oppositiohallitusrajojen ylittävästä yhteistyöstä

ensinnäkin haluan myös lyhyesti kommentoida sitä mitä tässä jo minusta vähän häveliäästi edustaja virtanen omassa puheenvuorossaan sanoi siitä että hallitus itse synnytti tämän työttömän perusturvaan liittyvän indeksisotkun

sitten edustaja kasvin viisas puheenvuoro monella tavalla

minä itse ajattelen ja olen seurannut myös sitä tanskaa tässä miten siellä on tehty ja minä ajattelen niin että ennen kuin meillä tämä alusta ja tämä väylä on kunnossa niin me emme voi vaatia ihmisiltä

minusta monta kertaa on näyttänyt viime viikkojen keskustelussa että talousoppineet eivät tiedä sitä mitä on jo päätetty ja sitten he eivät välttämättä aina ymmärrä miten pitkä matka on hankkeesta kun se on paperilla sehän on rakennustyömaa

olen iloinen siitä että sosialidemokraatit ovat oman ohjelmansa julkistaneet ja aion siihen myös tutustua minkälaisia konsteja ja keinoja siellä on

keskusta haluaa hajautettua paikallista demokratiaa paikallisuuden kunnioittamista te haluatte keskitettyä suuruuden ekonomiaan perustuvaa kuntarakennetta

meidän pitää saada että meillä on tämä alusta tarjolla mutta itse omassa mielessäni juuri tänä aamuna kun tänne keskusteluun valmistauduin pohdin sitä olisiko meillä uskallusta laittaa tämmöisiä kansallisia ja strategisia tavoitteita siitä mihinkä vuoteen mennessä minkäkin verran meidän aikuisikäisestä väestöstämme käyttäisi tunnistautumista ja tekisi tämän kautta tai minkä verran käytetään vaikka toisen puolesta asiointia ja että tehtäisiin tämmöiset strategisemmat tavoitteet näille asioille ja niitä sitten seurattaisiin ja tehtäisiin korjausliikettä jos ei niissä päästä sitten eteenpäin

tällä viikolla emme kyllä maailmaa saa valmiiksi emmekä myöskään näitä elvytystoimia saa tällä viikolla valmiiksi vaikka siltäkin on välillä tämä keskustelu tässä salissa kaiken kaikkiaan kuulostanut

toinen havainto juuri tästä keskustelusta kun täällä on nyt tullut esille sdpn puolelta tämmöinen pakonomainen tarve kieltää kieltää ja vielä kerran kieltää että nyt tässä uudistuksessa olisi minkäänlaisesta pakosta kysymys

pidän tärkeänä että tässä on ratkaistu ja löydetty rahoitusta tähän kehäradan glykoliongelmaan kun satun tuntemaan sen aika hyvin sieltä edelliseltä vaalikaudelta

haluan elvytysasioista todeta sen että kun me valmistelemme ensimmäistä lisätalousarviota niin omalta osaltani aion painottaa sitä kun teemme niitä esityksiä eteenpäin ettei tämä mikään uutinen ole että tämmöisiä asioita painotetaan

ensinnäkin hankkeitten joita laitetaan liikkeelle pitää olla mahdollisimman tehokkaita ja myös ensi vuonna käynnistettäviä viimeistään ensi syksynä niitä on laitettava liikkeelle

hallitus ei oikein tiennyt mitä haluaa tehdä miten korotukset tehdään otetaanko indeksejä vai ei

edustaja kurviselle joka lähti juuri totean vielä tässä nyt ihan lopuksi sen että meillä on tekeillä juuri hallituksen esitys joka muuttaa sitä että kaikilla pankeilla on velvollisuus antaa jokaiselle asiakkaalle yleiskäyttöiset pankkitunnukset

sen lisäksi haluan omalta osaltani korostaa lisäkriteereitä että niitten on lisäksi oltava alueiden seutukuntien kannalta hyvää työllisyyttä tukevia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja taloudellista toimeliaisuutta ja muuta taloudellista toimeliaisuutta virittäviä

samalla tavalla tässä yhteydessä jos hallitus olisi ollut poliittisesti nöyrä se olisi ottanut tämän valikoivan perusturvapolitiikkansa sijalle kokonaisperusturvakäsityksen ja nostanut pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja pienimpiä sairauspäivärahoja sekä poistanut työmarkkinatuen tarveharkinnan

piste

voisi todeta että tätä on enemmän kuin aiheellista muuttaa ja on erittäin hyvä asia että tämä muutos on saatu vihdoin tehtyä

edustaja hoskoselle lyhyesti tästä sote ratkaisusta ja maakuntien perustamisesta että niitten pitää tulla käyttämään tätä meidän alustaamme täysillä mukaan

totean sen että tämä on todella harvinaista herkkua joten jos täällä salissa tuntuu että asiat eivät tahdo mennä eteenpäin ja vaaditaan pitkäjänteisyyttä niin voin sillä kokemuksella jonka viime vaalikaudella liikenneministerin tehtävistä sain kertoa kyllä sen että pitkäjänteisyyttä ja tahtoa ja luottamusta siihen että asiat etenevät tarvitaan myös suomen ja venäjän välisissä valtiosopimuksissa

sitten liikennepolitiikan puolelta kun katsotaan niin kyllä liikenneturvallisuuden edistämisen pitää olla aina yhtenä tärkeänä kysymyksenä

mutta sitten niin kuin tiedetään eri hallinnonaloilla on myös tietojen luovuttamisesta toiselle erilaisia säännöksiä mikä tulee tarkoittamaan myös lisää lainsäädäntömuutoksia

tietyllä tavalla haluan myös teihin vedota kun täällä on paljon kuntapäättäjiä läsnä että kansanedustajat omilla paikkakunnillaan myös pystyisivät vaikuttamaan siihen että tehtäisiin niitä myönteisiä päätöksiä

voin sanoa että silmät suut täyteen on tullut eri puolilta varmasti hyviä esityksiä hankkeista ja meillä on vaan vaikeus siinä että me voimme valita sellaisia hankkeita jotka ovat toinen toistaan parempia

se on juuri niin kuin täällä tuli esille että ellei kuntapaikkoja löydy niin he jotka saavat myönteisen päätöksen jäävät sitten sinne vastaanottokeskusten sijoituspaikkakunnille

arvoisa puhemies

samalla kuitenkin totean sen että en voi hyväksyä sitä että kun täällä eduskunnassa on tämä liikennepoliittinen selonteko parasta aikaa käsittelyssä niin siinä hylättiin tämä varkausviinijärvi yhteysvälin peruskorjaus josta on juuri valmistumassa tämä tiesuunnitelma

tiedot puolustusvoimien uudistuksen valmistelusta ovat vahvistaneet sen että politiikalla oli ratkaiseva merkitys siinä mitkä varuskunnat säilyvät mitkä lakkautetaan

tämä on myönteinen asia erityisesti siksi että tämä poistaa oikeudelliset esteet siltä että suomen ja venäjän välillä voisi liikennöidä muitakin lentoyhtiöitä kuin suomalaisomistuksessa olevia ja poistuu niin sanottu kaupunkiparikonsepti

viime viikolle asti puolustusministeri stefan wallin ja muu hallitus pääministeri jyrki kataisen johdolla vakuuttelivat täällä eduskunnan salissakin että lakkautettavien varuskuntien lista tuli suoraan puolustusvoimilta

vielä voimassa olevan sopimuksen mukaan uusia yhteyksiä on avattu vain kaupunkipareittain esimerkiksi rovaniemimoskova tai kittilämoskova tai mahdollisesti sitten jatkossa vaikka oulumoskova ja lento oikeudet on myös jaettu sillä tavalla että käytännössä aina vain yksi yhtiö on sen voinut saada ja nehän ovat olleet sitten finnair ja venäjän puolelta aeroflot

valelääkärit ovat olleet erityisesti esillä mutta varmasti teistäkin monet huomasivat että viime viikolla super otti esille sen että vanhustenhuollon yksityisissä palvelukodeissa valvonta ei ole ollut riittävää ja minä esitän vakavasti edelleen kysymyksen onko valviralla riittävästi myös määräraharesursointia valvonnan puolelle

päivä helmikuuta sekä wallin että katainen menivät kenraalien selän taakse ja vakuuttivat että lakkautettavien varuskuntien lista tehtiin yksin ja ainoastaan puolustusvoimissa

tämä jäykkä kahdenkeskinen sopimus on ollut todellakin ongelmallinen kuten jo puheenjohtaja satosen puheenvuorossa tuli esille pohjoisen suomen lentoyhteyksien kannalta ja on ollut suoranaisesti matkailun este ja minun muistini mukaan tämä sopimusneuvottelu oli viime vaalikaudella esillä kaikissa kahdenkeskisissä neuvotteluissa venäjän ministerin kanssa ja niissä neuvotteluissa myös joita oli pääministerien vanhanen ja putin pääministeritapaamisissa joihin myös itse pääsin osallistumaan

minun on nyt vaikea ymmärtää että jos leikataan lopetetaan ja lakkautetaan niin silloin myös palvelut paranevat sitä minä en kyllä ymmärrä

arvoisa puhemies

ei ole ihme että kansanedustajat yli hallitusoppositio rajojen kokevat tulleensa höynäytetyiksi salailevan ja epäluottamusta herättävän valmistelun vuoksi

arvoisa puhemies

itse asiassa valtiovarainministeri urpilainen ei kyllä vastannut kysymykseeni kun kysyin häneltä hallitusohjelman linjausta siitä mitä hallitus aikoo tehdä työttömyysturvan yksinkertaistamiseksi siten että aina kannattaa ottaa työtä vastaan että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme mukaan lukien työttömyysturvajärjestelmä on sellainen että aina lyhytkin työ kannattaa ottaa vastaan

on selvää ettei eduskunta ainakaan oppositio tyydy hiljaisuudessa kuittaamaan asiaa villaisella tyytymällä puolustusministerin äsken kuultuihin pahoitteluihin asiassa

minä jaan ajatuksen ruuhkaisuudesta jota on ratapihalla ja on liian vähän raiteita ja ei voida lisätä koko maankaan liikennettä ellei tämä suju tässä paremmin kaikki tietävät sen mutta samalla haluan todeta että tämän vuoden alussa viimeisessä edellisen hallituksen kiviniemen hallituksen liikenne ja viestintäpoliittisessa ministerityöryhmässä silloiset ministerit velvoittivat että pisaran ohella selvitetään myös muita vaihtoehtoja onko olemassa edullisempia vaihtoehtoja ratkaista tämä ruuhkaisuus esimerkiksi niin että osa raideliikenteestä jäisi pasilaan ja osa sitten tulisi rautatieasemalle

olen todella huolissani siitä lpn lakkauttamisesta ja epäilen sitä että liikennevalvonta ja liikenneturvallisuus kaiken kaikkiaan vähenevät

viimeisen vuorokauden aikana on tullut esiin ettei wallin harhauttanut vain eduskuntaa vaan myös hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisella ministerivaliokunnalla on ollut puutteelliset tiedot puolustusvoimauudistuksen valmistelusta

tulen tänne puhujapönttöön siksi että laadimme kuluneen talven aikana hallitusohjelman mukaisesti erillisen meriturvallisuusohjelman noin sadan sivun pituisen ohjelman jossa on hyvin selkeästi kirjoitettuna ne tavoitteet ja toimenpiteet ja vastuutahot mitä itämeren meriturvallisuuden edistämiseksi meidän pitää tehdä

vaikka te sanoitte tässä että nämä tulostavoitteet säilyvät liikennevalvonnan määrän ja tuloksellisuuden osalta samana ja te varmaan tulette pitämään siitä kiinni että ensimmäiset vuodet näin tapahtuu pikkuhiljaa tulee tapahtumaan niin että liikennevalvontaan osallistuvat poliisihenkilöt siirtyvät tekemään muita tehtäviä

arvoisa puhemies

ensinnäkin tietysti suomen ja venäjän kanssakäymisen lisäämiseksi lentoyhteyksien parantamiseksi ja monipuolistamiseksi se palvelee matkailua elinkeinoelämää ja kaikinpuolista kanssakäymistä

olen huomannut hallitusohjelman lisäksi myös ministeri risikon ottaneen kantaa että tähän tullaan puuttumaan ja tulee esityksiä mutta niitä esityksiä en kyllä ole nähnyt eikä niitä kukaan ministeri täällä salissa ole vielä meille esitellyt

toinen ulottuvuus tässä on eun ja venäjän välisten lentoliikenneasioiden paneminen paremmalle tolalle

te tällä leikkauksella kavennatte perheiden valinnanmahdollisuutta merkittävällä tavalla

vain hyväosaiset ja hyvätuloiset ne joilla on molemmilla töitä pystyvät tämän jälkeen kotihoidon tukea käyttämään sillä tavalla että sillä voidaan sinne kolmeen vuoteen asti lapsia kotona hoitaa

luvalla sanoen eun ja venäjän lentoliikennesuhteet ovat olleet monien vuosien ajan pahastikin jäissä ja erimielisyydet ovat kilpistyneet ensinnäkin niin sanottuihin siperian ylilentomaksuihin sekä komission paheksumiin ja ey tuomioistuimen tuomitsemiin eu jäsenmaiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin venäjän kanssa kuten on tämä suomivenäjä kahdenkeskinen sopimus

tietysti tämä meriturvallisuus on myös monen ministeriön yhteinen asia eli siinä ovat mukana liikenne ja viestintäministeriö tietysti ympäristöministeriö ja monet muut eri tahot

no yhteiskuntatakuusta sanon kyllä vilpittömästi että se on minusta yksi parhaimpia tämän hallituksen hankkeita mutta siitä huolimatta en usko että yhteiskuntatakuukaan nuorten osalta voi pelkkää kesää tehdä

olisi viisautta pysäyttää valmistelultaan surkeaksi osoittautuneen uudistuksen eteenpäinvienti ja aloittaa uudistus puhtaalta pöydältä kokonaisuudessaan ei vain dragsvikin osalta

ilmeisesti on todettu viime kuukausina että pisaraa voittanutta ei ole mutta minusta olisi pitänyt käydä tekninen tarkka selvittely siitä onko tämä todellakin ainoa vaihtoehto

toinen kommenttini liittyy siihen kun täällä on toistuvasti puhuttu kyllä väärin siitä miten vähäisesti suomalaiset naiset kävisivät töissä

uskoisin että valtiovarainministeri tuntee onko siellä valtion budjetissa rahaa vai ei mutta kun budjettiriihi kokoontui sitten ei ollutkaan rahaa